tuulivoimalla on siihen pitää kaavoittaa viisaasti ei niin että se tärvelee luontoa keskeisiä luontoalueita

niin kuin puhemies totesi ed

mutta esimerkiksi uraanivoimalan sijoittuminen simoon aiheuttaa selkeitä ongelmia luonnon lohikannoille simojoessa tornionjoessa ja niiden seurauksia ei ole yvassa pystytty muuta kuin aprikoimaan

kankaan esitys tulee sitten yksityiskohtaisessa käsittelyssä pykälämuutoksena ja olen tietysti sitä mieltä ja kannatan tätä esitystä

muodollisestihan se ei vaadi kannatusta kun se on vastalauseessa mutta oikeastaan näillä kaikilla kolmella vastalauseella on oma perustelunsa

eli nimenomaan fennovoimalla on uutena sijoituspaikka ydinvoimahankkeena juuri näitä paikallisia ongelmia

maapallo on menossa todellakin ei edes ensimmäisessä luokassa kohti tuhoa ja tämä kestävän kehityksen unohtaminen materiaalitalouden unohtaminen se että me täällä pohjoisessa suomessa elämme niin kuin meillä olisi kolme planeettaa käytettävissä nämä kaikki on ongelmia ja ne kiteytyvät siinä että haetaan tällaista suurta energiabulkkituotantoa

niitä on todella paljon ja voidaan puhua miljardiluokan ongelmasta maan tasolla

edustajat korkeaoja palm ja kangas ovat tähän myös puuttuneet

kysynkin tässä

lisätä tähän määrärahaa

sillä on sekä paikalliset haitat ja ongelmat rehevöityminen biodiversiteetin hävittäminen että globaalit ongelmat hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta

ja sitä ei pidä edes verrata tietenkään kivihiileen vaan siitä pitää yksinkertaisesti luopua

arvoisa puhemies

tässä stora ensosta täytyy sanoa se että se antoi huomenlahjan hallitukselle kun se lopetti varkauden paperikoneen juuri silloin kun hallitus ilmoitti että ydinvoimaesityksiä tulee vähintään nyt kaksi kappaletta

se laittaa tämän laman maksut nimenomaan eläkeläisille pienituloisille ihmisille sairaille omaishoitoa antaville omaisille ja niin edelleen

näin ollen meillä ei ole selvää yhteyttä siihen että jos me nyt lisäämme tätä sähkön tuotantoa niin tänne sitten tulee kuin karhut meden perään raskasenergiaintensiivinen teollisuus

leppä mielestäni hyvin viittasi myös tähän käsittelyjärjestyskysymykseen joka on eduskunnan oma asia siis tähän kiireeseen ja mielestäni ed

herra puhemies

lepän joka on maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja arvio siitä että syksyllä olisi hyvä katsoa tämä biopaketti ja sitten nämä ydinvoimaluvat rinta rinnan olisi myös eduskunnan työn kannalta selvästi parempi

heikkinen käytti sinänsä hyvän puheenvuoron kun hän alkoi puhua siitä että jos emme joisi itseämme hengiltä tai jos emme hukkuisi läskiin ja sen myöhemmin hän omassa puheenvuorossaan täsmensi että se todella on poliittinen kannanotto

se ei merkitse sitä että meidän tarvitsee täällä kesää viettää vaan siinä syyskuun alussa kun istuntokausi alkaa on hyvää aikaa keskittyä tähän hallituksen esitykseen kahden ydinvoimalan rakentamisesta ja posiva oyn toiminnan laajentamiseen

ja aivan oikein se on kovaa politiikkaa että pienituloiset ihmiset monesti hoitavat itseään huonommin pienituloiset ihmiset käyttävät alempiarvoista ravintoa josta on enemmän haittaa kuin vaihtoehtoisista ravinto että lietteen aineista ja ravintoaineista ja he käyttävät enemmän alkoholia tupakoivat useammin

tässä on nimittäin monestakin eri vaihtoehdosta kysymys nollavaihtoehdosta yhdestä vaihtoehdosta kahdesta vaihtoehdosta eli näitä vaihtoehtoja on useampia

se johtuu heidän sosiaalisesta heikommasta asemastaan siitä että koulutus ei ole ollut tasapainoista tasavertaista demokraattista ja siitä että he eivät saa kylliksi tietoa siitä mikä olisi heille parasta

lopuksi meillä ei ole mitenkään syytä röyhistää rintaamme siitä että suomeen jo rakennetaan maailman moderneinta uraanivoimalaa ei siitä että se johtaa ehkä uraanikaivosten avaamisvaatimuksiin myös suomessa eikä siitä että edes tämä moderni uraanivoimala ei todellakaan näytä valmistuvan

oma käsitykseni edelleen on se että ainoastaan tällaisella asetuksen soveltamisella voidaan saada aikaan vaikuttava tulos

ja lopuksi myös se johtuu siitä että heihin kohdistetaan mainontaa ja vaikuttamista jonka päämääränä on juuri näiden epäterveellistä elämäntapaa edistävien hyödykkeiden käyttö

kysyin asiaa suojelubiologi tero sipilältä joka on metsähallituksen suojelubiologi ja varmasti se ihminen maailmassa joka parhaiten tuntee saimaannorpan ja hän totesi että hänen mallinsa on se että asetus pitäisi panna voimaan

haasteita ongelmia on ja ydinvoimatuotannossa niitä on todellakin jatkossa tulee olemaan kasautuvassa määrin jos me hankimme vielä kaksi muuta prototyyppimäistä kohdetta suomeen rakennettavaksi

kysyin suoraan sitä ja hän vastasi siihen henkilökohtaisena mielipiteenään

tätä asiaahan on hämmennetty jonkin verran sieltä etelä savon maakuntaliiton suunnasta tosin itse kuuleminen oli ympäristövaliokunnassa tämän suhteen sitten selkeämpää kuin ne hämmentävät kirjalliset ilmoitukset lähinnä sieltä maakuntajohtajan suunnalta

mutta haluaisin tässä tilanteessa kun tämä asia nyt on kakkoskäsittelyssä todeta myös sen että vastakkainasettelu alueen asukkaiden kanssa on tietysti turmiollinen asia ja samalla totean että ministeri anttilalle voi antaa nyt tässä tapauksessa tässä tilanteessa tunnustusta että nyt meillä kuitenkin lopulta voi sanoa lopulta on tämä asetuksen antovaltuus käsissä

hänen pitää sitten todella taas itse ratkaista sen antaminen ja olla siinä mahdollisimman aktiivinen

heinonen hyvin totesi hänen käsissään on yhden alalajin tulevaisuus ja se on hyvin tärkeä asia

arvoisa puhemies

tuon ed

mutta mistä asiasta puhuttiin debatin yhteydessä sen jälkeen kun pääministeri oli oman puheenvuoronsa käyttänyt niin hänhän totesi että oppositio ei ole ollut valmis yhteistyöhön

tällöin on selvä että siinä tulee sellainen ylimääräinen sähkön myynti eteen ja suomesta tulee ydinsähkön viejä ja pelkään pahoin ydinpolttoainehauta

sitten kaikkien oppositiopuolueiden edustajat ja johtajat täällä kyselivät oliko heitä kutsuttu mihinkään yhteistyötilanteeseen

lopuksi arvoisa puhemies ruotsin sähkön käyttö toisaalta on ollut hyvin maltillista